suomen kilpailukyky on vientiteollisuudessa lähtenyt pois ja ei se varmasti sieltä pikavipeistä ja näistä johdu että täällä ei töitä ole

ja mitä tuohon nikkelin hintaan tulee niin kaikkeen yritystoimintaan ja kaupalliseen toimintaan kuuluu yritysriski

rikkidirektiivi energiavero nyt meillä esimerkiksi väylämaksut nousevat nousevat jäänmurtajamaksut ilmastosopimukset palkkakustannukset ovat nousseet varsinkin työnantajamaksut ovat nousseet ja polttoaineitten hinnat

maailmanmarkkinahinnat heittelevät se on niin puualalla kuin kaivosalalla

vanerin hinta esimerkiksi heittää puolessa vuodessa toisen mokoman mutta se yritys pysyy kuitenkin mukana koska se on pitkäjänteistä toimintaa

arvoisa rouva puhemies

samalla tavalla tämän talvivaaran alasajo täytyy olla niin että se on myyntikunnossa kohta niin kuin on oletettu kun hinnat nousevat ja niin siinä myös tulee käymään

kun sama euro on siellä välimerellä kuin täällä lapissa asti niin se euro vain menee sinne euron viereen missä se tuottaa paremmin ja kyllä se ei tällä leveysasteella tällä hetkellä tuota ainakaan jos ratkaisut ovat tämmöisiä niin että ei sitä tarvitse ihmetellä ja syntipukkia muualta etsiä

joku oli nyt tuossa semmoinen joku nimenomaan nobelisti sanoi että nämä ovat oikeasuuntaisia että näillä saadaan taloutta kuntoon ja vakautta

ei siinä tarvitse kuin kynä ottaa käteen ja laskea semmoisen ojalan laskuopin mukaisesti ja plussata nämä jutut niin siinä käy näin että siirtyy sinne viroon ja muualle se teollisuus

jos sinne nyt sattuisi tulemaan ruotsinkielinen töihin meille niin laissa sanotaan näin että hänelle on taattava äidinkielellä tulkkaus siellä työpaikalla

onko tämä oikeudenmukaista ja paljonko se maksaisi meille esimerkiksi jos me joudumme yhden ihmisen takia palkkaamaan siihen tulkin

me maa ja metsätalousvaliokunnan jäsenet pidämme hyvänä ja välttämättömänä sitä että muun muassa nuoren metsän hoidon tuki kohdistetaan nykyistä enemmän ylitiheiden taimikoiden ja nuorten kasvatusmetsien hoitoon joiden harvennukset eivät ole kaupallisesti kannattavia

meillä on yksinkertaisesti liian vähän työssäkäyviä ihmisiä jotka kustantavat yhä kasvavan ei työssä käyvän joukon elämän

esityksen perusteluissa on myös todettu että tarkoitus on ettei pohjois suomessa toteutettavien metsätiehankkeiden tukitasoa alenneta

en missään nimessä halua syyllistää työttömiä sairaita opiskelijoita enkä eläkeläisiä mutta valitettavasti niitäkin on jotka olettavat että yhteiskunta kyllä elättää

siihen sahaus päälle kuivaus rahti satamaan ja laivaus niin ei siitä kovin paljon isoja siivuja ole otettavissa sieltäkään

esityksessä terveyslannoituksen tuki rajataan tuhkalannoitukseen ojitetuissa suometsissä ja lannoituksen kohteilla joiden maaperässä esiintyy boorin puutosta

valiokunta pitää myönteisenä tuen rajaamista metsien ravinne epätasapainojen korjaamisen kannalta kaikkein tärkeimmille lannoituskohteille

opposition puheenvuoroissa varmaankin kymmeniä kertoja protestoitiin sitä että opiskelijoiden pitäisi jonkin verran ottaa lainaa joka on valtion takaamaa

miljoona kuutiota yksi euro joka kuutiolta jää siihen puhutaan miljoonavoitosta jää yritysvastuut investoinnit ja kaikki pitäisi tehdä tällä

puun energiakäytön lisääntyessä tuhkaa muodostuu suuria määriä

minä en näe sitä minään mörkönä vaikka ymmärränkin nuorten huolen siitä löytyykö työtä kun opinnot on suoritettu

valiokunta pitää tärkeänä että tukijärjestelmän hallinnointia yksinkertaistetaan menettelyjä tulee keventää ja nykyistä tehokkaammin tulee hyödyntää metsävaratietoja ja sähköisiä palvelujärjestelmiä

eun vaatimuksesta johtuen kemera tukiprosessi on monimutkaistunut sitä tulee yksinkertaistaa

arvoisa rouva puhemies

lakialoitteessa esitetään että lapsiin kohdistuvien törkeitten seksuaalisten hyväksikäyttörikosten vähimmäisrangaistus korotetaan vähintään kahdeksi vuodeksi vankeutta eli samansuuruiseksi kuin törkeissä raiskausrikoksissa

oli opiskellut siihen asti valtion varoilla mietti seuraavaa gradua minkä kävisi

ei koskaan tästä henkilöstä tule valtiolle tuottavaa eikä yhteiskunnalle tuottavaa henkilöä jos näin opetellaan elämään mutta jos hän joutuu ottamaan vastuun tuosta hän ottaa lainaa vähän ja kohdistaa sen opiskelun niin että siellä tulevaisuudessa on hänellä työpaikka

aloitteen tarkoituksena on lapsen aseman parantaminen asianmukaisemmalla rangaistuskäytännöllä sekä rangaistuskäytännön yhdenmukaistaminen törkeissä lapsiin kohdistuvissa seksuaalisissa hyväksikäyttörikoksissa

juurikäävän torjuntaa tehdään hakkuiden yhteydessä jo nykyään joten menettelyt ja laitteet sen tekemiseen ovat olemassa

ensinnä koska lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesti hyvä ja korostuvat kohdistuvat seksuaaliset hyväksikäytöt ovat äärimmäisen vastenmielisiä ja kuvottavia ja toisekseen koska vankilamme ovat aivan liian hyviä paikkoja näille rikollisille lähinnä vaikuttavat lomakohteilta

lainaan ohjelmaa tässä

kotimaisen energian asemaa on parannettava

toivon että tämä rangaistusten koventaminen tapahtuu mahdollisimman pian ja muun muassa maahanmuuttajien kohdalla jotka tekevät näitä suhteessa kantaväestöön paljon enempi tuodaan lisää rangaistuksia seksuaalirikoksiin syyllistyneille

arvoisa rouva puhemies

tuohon kustannustasoon sen verran että puun hinta on sahurin kannalta liian korkea mutta sahuri haluaa laatupuuta ja se tulee kasvattamaan

kohdistuvat ne sitten aikuisiin tai lapsiin tulee lätkäistä heti karkotuspäätös ilman valitusoikeutta

tuettu energiapuun ja kantojen kerääminen ei saa vaarantaa puun huoltoa ja metsäluontoa tai omatoimisen metsänomistajan mahdollisuuksia hakata ja jalostaa energiapuu itse

ja ne menevät käsi kädessä

metsäenergiaa käyttävien laitosten tulisi voida tasapuolisesti kilpailla energiapuusta

venäjä tekee myös kauppaa ja heillä ei ole tämmöistä niin kuin meillä että kilpailutetaan tuolla huudatetaan metsiä sitten itse kukin ostaa sieltä joka parhaan tarjouksen tekee ja myyjä myy

yhdistelmälaitosten mahdollistama hajautettu sähköntuotanto on erittäin kannatettavaa sekä työllisyyden ympäristön että kriisivalmiuden kannalta

edelliset hallitukset ovat lähes kokonaan unohtaneet kotimaisen energian käytön yhtenä valtiontalouden alijäämän tasapainotuskeinona

se yrittäjä joka siinä touhuaa joutuu juoksemaan näitten pillien mukaan se on aivan varma juttu ja ne heiluvat

saako ylittää aikaa

kannatan lämpimästi tätä kansalaisaloitetta

aloitteen sisällössä sanotaan että vakaviin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset karkotettaisiin vankeusrangaistuksen pituudesta huolimatta

meidän on annettava selkeä signaali siitä että tänne ei sovi tulla rötöstelemään eikä meidän missään nimessä tule hyysätä näitä rikollisia

arvoisa puhemies

tämä lakialoite on hyvä

näiden hygieniapassien ja muiden mitä ne nyt ovat kytät muun muassa grilleillä

he eivät ilmeisesti piittaa kaikesta siitä kärsimyksestä mitä yhä paheneva rikollisuus ja turvattomuus merkitsevät esimerkiksi niille naisille ja tytöille jotka ovat jo joutuneet muuttamaan arkipäiväisiä rutiinejaan koska he pelkäävät ja he pelkäävät aidosti ja syystä

kohtasin yhden tällaisen ja kyllä sillä virkamiehellä on paljon valtaa kun se tulee sinne

se pistää lapun luukulle jos haluaa ja ne ovat omasta mielestään tärkeitä

täytyy valiokunnan kun nyt siellä on kuultavia ja näitä myös kysyä siitä että tämmöinen sääntelyn lisääminen tämän lakialoitteen myötä ei vaan tule muun muassa pieniin yrityksiin

valitettavasti suuret päivittäistavaraketjut s ja k kaupat ovat selvästi hyötyneet tilanteesta

erityisesti maaseudulla tilanne on todella huolestuttava

monen suomalaisen silmät ovat avautuneet näkemään että ellemme tee nopeita ja merkittäviä kiristyksiä lainsäädäntöömme ruotsin tie tulee olemaan meidän tie

tuohon työllistämiseen sen verran että minun mielestäni sillä palkallakaan vaikka se on kuinka korkea jos se työnantajalle tuottaa pikkuisen enemmän kuin se vie

sen sijaan kyläkauppias siellä meillä käy viikolla aina kun he soittavat vain niin hän käy viemässä sinne tavarat mitä he tarvitsevat ja hän tuntee jo edeltä mitä siellä tarvitaan

mikään raha tai mikään aika ei riitä kun suurin osa maahantunkeutujista ei edes halua olla maassa maan tavalla

minä sen takia otin ihan kantaa tähän asiaan kun minulla on ystävä joka on ollut sairaalassa töissä ja joutunut luopumaan siitä tehtävästä koska näitä raskaudenkeskeytyksiä tuli niin paljon hänen eteensä

sitten on se kille ja saattaa olla että se ei koskaan tuota yhtään että se menee viivan alapuolelle mutta sille asialle ei oikein tässä tilanteessa pysty tekemään mitään

kun he ovat jo vuosien ajan olleet asiakkaina niin ne tavarat ovat jo varastossa ei niitä tarvitse hyllyistä etsiä ne ovat siellä kyllä valmiina

he haluavat rusinat pullasta elää meidän siivellämme mutta omilla säännöillään

tämä on sijoitustoimintaa myös työhönotto ja jos me haluamme tähän sillä lailla

muun muassa eräskin nainen neljättä kertaa oli ollut siellä ja pieni semmoinen minkä kokoinen se nyt on mutta ystäväni sanoi että silmäripset kynnet olivat kasvaneet sydän sykkinyt kaikki elintoiminnot niin kuin normaalilla vauvalla

ei voi olla niin että tämä kyläläisille tärkeä kulttuuri tuhotaan koska isoille kauppaketjuille luodaan olosuhteet joissa ne voivat murskata pienet alleen

valitusoikeus tarkoittaa sitä että nämä rikolliset saavat pitkitettyä prosessia vuositolkulla

jos minä olen työnantaja ja minä olen kaksi vuotta sijoittanut ja minulle on tullut miinusta siitä niin en minä ole heti ensimmäisenä sitä irtisanomassa

ja suomalainen lähes hotellitasoinen vankila jonka senkin suomalainen veronmaksaja kustantaa on aivan liian hyvä paikka näille jotka tänne tulevat

minä olen oman koiran joskus lopettanut ja minusta se on aika kova homma se on niin kuin perheenjäsen